kun ed

riistakeskus tekee tietenkin omalta osaltaan työtä jolla laskentaa suoritetaan mutta haluan nostaa esille saman asian kuin varsinaisen keskustelun yhteydessä

tämän talven viestit ja aikaisemmatkin kertovat että meidän petoeläinkantamme ovat monilta kohdin kehittyneet siihen tasoon että on vääjäämättä siirryttävä aikaa myöten ruotsin malliin

luonto ei tällä hetkellä hoida niitä asianmukaisesti vaan pedot käyttävät ruokanaan poroja mutta myöskin muita riistaeläimiä ja tasapaino luonnossa ei säily ellemme itse ryhdy sitä metsästyksellä säätelemään

arvoisa puhemies

haluaisin painottaa että keskeisintä ja tärkeintä on juuri tämä

terveydenhuoltohenkilöstöllä on oikeus saada tarpeellisiksi katsottavat tiedot koska on äärimmäisen hyvä että historiatiedot ovat tiedossa silloin kun varusmiehen tai naisen mahdollisuutta jatkaa palvelusta arvioidaan

se on myöskin varusmiehen kannalta oikeudenmukaisinta näin

toinen todella tärkeä on että kutsunta asiain keskuslautakunta säilyttää sen roolinsa joka sillä historiassa on ollut eikä hallinto oikeuksiin työnnetä näitä asioita käsiteltäväksi joissa on muutenkin ihan tarpeeksi

näin ollen nämä muutokset ovat perusteltuja niin miesten kuin naistenkin varusmiespalveluksen suorittamisen kannalta

arvoisa puhemies

tästä käytiin puolustusvaliokunnassa keskustelua vuoden sisällä ja todettiin että on paikallaan että tämän tason sopimukset hyväksytään parlamentissa jolloin niistä ei jää sitten mitään jälkipuheita

tämä on juuri seurausta tästä

vielä tuohon kemijärven lennokkikeskukseen

tampereella toimiva yritys on lähtenyt kehittämään lennokkien laukaisualustoja ja on hienoa että saatiin kemijärvelle tällainen hyvä harjoitusalue jossa voidaan myöskin suomalaista osaamista viedä eteenpäin

se että siihen tuli mukaan kansainvälinen yhtiö tietenkin tuo myöskin rahoitusta ja minun mielestäni on katsottava myönteisesti eikä suinkaan kielteisesti tätä asiaa

arvoisa puhemies

toteaisin kun asiantuntijoita kuultiin että tarvetta on lisäpanostusten saamiseen eikä ole mitään järkeä että valtio niihin sijoittaa vaan pitää etsiä yhtiöiden edelleenkehittämiseksi panostuksia ulkopuolelta elikkä vaihtaa yhtiön osakkeita jonkun toisen kanssa tuoden sinne sitten sitä tasepohjaa jolla yhtiöitä voidaan kehittää

erittäin tärkeää on kuitenkin nähdä ettei myydä isoille jo tällä hetkellä kotimaassa toimiville jolloin keskittymistä on aivan liiaksi ja kilpailukykyä ei tule tarpeeksi

arvoisa puhemies

olen saanut aivan viime aikoina palautetta oikeudenkäynteihin liittyen siitä että kun myönnetään valtion varoista korvaus oikeudenkäynnistä niin sitä käyttävät monta kertaa henkilöt jotka itse syyllistyvät rikkomuksiin ovat varattomia ja toistamiseen syyllistyvät mikä myöskin venyttää oikeudenkäyttöä ja että se että syyllistymällä rikkomuksiin saa sitten kuitenkin valtion varoista maksuttoman oikeudenkäynnin ei ole oikeudenmukaista

monet joutuvat jättämään oikeudenkäynnit väliin kun ei ole itsellä varoja ottaa omia oikeuksiaan esille oikeudessa

tähän pitäisi puuttua ja säätää jonkinnäköinen laki siitä että vain kerran voi saada korvauksen silloin kun on tällaisista hämärämiehistä tai naisista kysymys

mutta mitä tulee aselakiin jo nykyinen aselaki olisi antanut mahdollisuuden ja olisi pitänyt poliisin olla myöntämättä se ei ole subjektiivinen oikeus tuollaista asetta joka on räiskintäase

annetaan myöskin hyvän harrastuksen jatkua nuorison parissa

ampumaurheilun parissa tehdään hyvää kasvatustyötä aloitetaan ilmakivääreistä opetetaan käsittelemään asetta ja tämä pitäisi myöskin muistaa tässä tapauksessa siinä ei tainnut kulua enemmän sisältöä kysymystä eyn seuraava

jo tämän vuoden budjettia käsiteltäessä tämä asia nousi esiin

arvoisa puhemies

ensimmäisessä lisäbudjetissa lisättiin määrärahoja jotta voidaan palkata lisähenkilöstöä sekä turvapaikkahakemusten käsittelyyn että poliisille mutta ne eivät ole riittäviä

tärkeä viesti on nyt että me saamme resurssit sellaiseen kuntoon että käsittelyajat saadaan sellaisiksi mitkä tavoitteet ovat selvästi ainakin puolitettua tästä vuodesta missä ne ovat

se on myönteinen kehitys ja varmasti jatkossakin tuo tarve korostuu ei kuitenkaan niin kuin täällä eilen nousi esiin että sotilaallisen puolen rahoja siirrettäisiin vaan molempia pitää vahvistaa koska kustannuskehitys on nouseva erityisesti sotilaallisen kriisinhallinnan osalta

niiden korvausten perusteet mitkä annetaan ovat viime vuosikymmeneltä eivätkä vastaa tämän hetken kuluja

tässä yhteydessä nostamme esiin myöskin sen että kun siviilikriisinhallintakeskus hoitaa kuopiossa koulutuksen niin sen voimavarojen tulee olla myöskin vastaavat niin että se pystyy tuosta tehtävästään suoriutumaan

erittäin myönteisenä valiokunta toteaa hyvän yhteistyön puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen ja siviilikriisinhallintakeskuksen välillä ja näin pitää ollakin koska saman tyyppisissä tehtävissä toimitaan

meidän on valittava haluammeko kehittää nykymuotoista hyvinvointiyhteiskuntaa vai annammeko sen perusteiden rapautua talousvaikeuksien keskellä

valiokunta lisää miljoona euroa maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllistämisen edistämiseen pilottiohjelman käynnistämisen osalta

on selvästi noussut esiin niin kuin julkisuudessakin että eräille alueille on keskittynyt normaalia suhteellisesti suurempi osuus maahanmuuttajia ja näiden osalta kun vastaavasti niillä alueilla on myöskin runsaasti työttömyyttä ja myöskin köyhyyttä on nähty tarpeelliseksi erityisen pilottiohjelman käynnistäminen mitenkä sitten maahanmuuttajat voidaan kotouttaa mahdollisimman hyvin ja myöskin hoitaa heidän työllistymisensä

hyvinvointiyhteiskunnan periaatteista pidetään kiinni vastuullisella taloudenpidolla myös jatkossa

velkaantumista on kyettävä rajoittamaan ensisijaisesti talouskasvua vahvistamalla

vastuullisen taloudenpidon merkitystä ei voi liikaa korostaa etenkään nyt kun koko euroopan rahoitusmarkkinat ovat maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkijäristysten kourissa

olemme joutuneet tekemään vaikeita vaikka perusteltuja päätöksiä kreikan ja irlannin tukemisesta mutta emme edelleenkään tiedä onko pahin ohi

vaikka mahdollisuutemme vaikuttaa globaalin talouskriisin leviämiseen ovat rajalliset kaikki kestävää taloudenpitoa edistävät päätökset parantavat omia vaikutusmahdollisuuksiamme

näin myöskin todettiin poliisijohdon taholta

kreikalle ja irlannille muut sanelevat ehtoja talouden vakauttamiseksi

pidetään välttämättömänä että työllistyminen voidaan toteuttaa koska uutiset työttömistä poliiseista ovat jo merkinneet hakijoiden määrän laskua poliisikoulun osalta ja meille on välttämätöntä että sisäiseen turvallisuuteen oleellisesti kuuluvan poliisivoiman määrä voidaan pitää ja näkyvyys taata kaikilla alueilla

me voimme sopeuttaa talouttamme huomattavasti kivuttomammin kun teemme vastuullisia ratkaisuja ennakoivasti itse

arvoisa puhemies

eräissä poliisin erityisosissa on nähtävissä resurssien puutetta mutta koska käynnissä on resurssiselvitys niin valiokunta näkee että kun tämä selvitys on valmistunut niin silloin tähän määrärahatarpeeseen voidaan paremmin palata ja toteaa että tällä kertaa ei ollut suurempaan lisäykseen mahdollisuutta

aina löytyy houkutuksia käyttää budjetin tuloarvioiden nousua tai arviomäärärahojen säästymistä uusiin menolisäyksiin

valtionvelan kasvu huomioiden on kuitenkin vastuullista pyrkiä vähentämään velanottoa eikä kasvattaa sitä uusilla mahdollisesti jopa pysyvillä menoilla

rajavartiolaitoksen kiinteistöjen siirtäminen pääosin senaatti kiinteistöille on johtanut siihen että rajavartiolaitos on kuitenkin joutunut panostamaan sille jääneisiin kiinteistöihin ja jotta se olisi pystynyt selviytymään se on joutunut osittain jättämään palkkaamatta omaa henkilöstöään mikä on sitten osittain vaarantanut rajavalvonnan

velkaantumiseen kiinnittää mietinnössään huomiota myös valtiovarainvaliokunta

valiokunta nostaa esiin huolen valtionvelan korkomenoista

vaikka korkomenot tuntuvat nyt maltillisilta jos korkotaso tästä nousee on odotettavissa mittava menojen kasvu

arvoisa puhemies

niin kuin täällä on moneen kertaan todettu lakiuudistus on tarpeellinen ja myöskin hyvin perusteltu jossa ministeriöstä siirretään päätösvaltaa riistakeskuksille joissa ollaan kiinni siinä todellisessa toiminnassa ja tehdään viranomaispäätöksiä samalla kun toimitaan kiinteässä yhteydessä sitten vapaaehtoisuuteen perustuvien metsästysseurojen kanssa tärkeässä riistanhoitotyössä

velkaantumista hillitään ja taloutta sopeutetaan ensisijaisesti kasvun edellytyksiä parantamalla sekä tarpeen mukaan menokurilla ja verotusta kiristämällä

se koskee osittain kalustohankintoja mutta koskee myöskin rajavartiohenkilöstön palkkaamista sekä rajavartiolaitokselle jääneiden kiinteistöjen ylläpitoa

valtiovarainvaliokunta pitää mietinnössään perusteltuina esimerkiksi energia ja jäteverojen korotuksia

tavoitteena tietenkin pitää olla sen että kaikki rajavartiolaitoksen kiinteistöt kaikilta osiltaan siirretään senaatti kiinteistöjen hallintaan

se on hyvä tapa ja siinä mitä täällä peräänkuulutettiin riistanhoitoyhdistysten yhteistoimintaa metsästysseurojen kanssa tarvitaan myöskin varoja

verotuksen painopistettä on siirretty ja tulee jatkossakin siirtää ympäristö kulutus ja haittaverotuksen suuntaan työn verottamisesta

pelastustoimen osalta valiokunta kiinnittää huomiota palokuolemien suureen määrään vuosittain ja siihen on löydettävä aivan uusia keinoja ei vain pelkät varoittimet jotka ovat hyvin tärkeitä mutta on löydettävä myöskin jonkin näköinen ohjelma jolla tähän suureen palokuolemien määrään voidaan jatkossa kiinnittää huomiota niin että määrä saataisiin laskuun

tuo lausuma on äärimmäisen tärkeä ja toivottavasti toteutuu samalla kun sitten saadaan myöskin näihin vahinkoihin rahaa riittävästi kerättyä myöskin tämän maksun kautta

tämä on perusteltua paitsi ympäristön suojelemiseksi myös siksi että kestävä taloudenpito edellyttää toimia joilla lisätään työllisyyttä parannetaan tuottavuutta ja vahvistetaan talouskasvua

nostaisin tässä hyvin vakavan asian esiin joka tänä talvena on tullut ja liittyy meidän petoeläimiin esimerkiksi ilveksen osalta

meidän pitäisi toimia kun odotetaan nyt ruotsin ja eun välisiä päätöksiä joissa ruotsissa on määritetty petoeläinten enimmäiskannat ja metsästyksellä säädetään siitä

toisaalta aikaisemmin on kiinnitetty huomiota että poliiseja on ollut erilaisissa muissa tehtävissä myöskin hätäkeskuslaitoksessa mutta asiantuntijakuulemisessa tuli esiin se että myöskin hätäkeskuslaitoksessa aina muutaman poliisin tarve on ilmeinen koska siellä tarvitaan myöskin poliisin asiantuntemusta joten hätäkeskuslaitoksen henkilöstön koulutukseen johon on panostettu on kiinnitettävä jatkossakin huomiota

nyt todella ilvesten kanta on noussut sellaiseen tilanteeseen että jä niskannat muun muassa häviävät kauriskannat vähenevät aivan merkittävästi

viime viikolla todettiin nurmijärvellä merkittäviä kauriskantojen vähenemisiä johtuen juuri ilveskannan kasvusta

viimeisenä asiana maahanmuuttoviraston osalta valiokunta pitää tärkeänä että käsittelyajat ovat kohtuullisia ja korostaa että turvapaikkahakemusten nopea käsittely vähentää vastaanottovuorokausien määrää ja sitä kautta syntyviä kustannuksia

perusopetus ja ammatillinen koulutus huomioidaan budjetissa vahvoilla panostuksilla

tämä pitäisi nyt ottaa huomioon myöskin riistakeskuksen toiminnassa ja yhdessä tutkimuslaitosten metlan ja muiden kanssa katsoa miten voidaan riistalaskentaa kehittää ja sitten päätyä oikeisiin lupamääriin joilla kantoja oikealla tavalla voidaan määrittää jotta tästä syntyy hyvä kokonaisuus jota suomen riistakeskus voi omalta osaltaan viedä eteenpäin

hallituspuolueet nostivat valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä osaamispanostuksista esiin ammattikorkeakoulujen työelämää ja alueiden kehitystä tukevan soveltavan tutkimustyön

tärkeää on myös että valiokunnan lisäämän rahoituksen turvin opiskelijaterveydenhuoltoa kehitetään ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille päästään käynnistämään yths kokeilu

unohtaa ei sovi myöskään että hallitus panostaa vahvasti innovaatiopolitiikkaan

tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnan määrärahat kasvavat jälleen ensi vuonna ja valtiovarainvaliokunta vielä erikseen lisäsi rahoitusta yritysten kansainvälistymiseen

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunta pitääkin mietinnössään valtion tuottavuusohjelmaa tarpeellisena mutta näkee myös kehittämistarpeita

valiokunta nostaa mietinnössään esiin muun muassa ettei henkilöstöä tule vähentää tilanteessa jossa vähennykset voisivat johtaa valtion tulojen menetykseen

tästä hyvä esimerkki on harmaan talouden torjunta

hyvä henkilöstöpolitiikka hyvien työtapojen ja käytäntöjen edistäminen sekä tietotekniikan nykyistä parempi hyödyntäminen tuo oikeita tuottavuushyötyjä

jokaisella on oikeus hyvään työelämään ja sitä edesauttaa töiden järjestäminen niin että pystytään keskittymään oikeisiin asioihin ja omassa tekemisessään voi tuntea työn iloa

työ on tärkeä hyvinvoinnin lähde mutta on myös paljon niitä jotka eivät omalla työllä voi parantaa hyvinvointiaan

köyhyyden kasvulta ei saa sulkea silmiään

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitääkin erittäin tärkeinä etuusparannuksia jotka kohdistuvat kaikkein pienituloisimmille

ensi vuonna voimaan astuva takuueläke on täsmätoimi joka kohdentuu pienituloisimmille eläkeläisille nuorista työkyvyttömyyseläkeläisistä pitkän päivätyön kotona tehneisiin ikäihmisiin

nyt työ jatkuu kun etuudet sidotaan indeksiin

kokoomuksen eduskuntaryhmä on sitoutunut siihen ettei talouden tasapainotuksessa kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kohdistu leik kauksia jatkossakaan

arvoisa puhemies

itämerta ja myös sisävesiä suojellaan lisäämällä poistokalastusta

arvoisa puhemies

oikea mittari on kuka pystyy tekemään vastuullisimpia valintoja valintoja joissa verotuksen palveluiden ja etuuksien muutokset kohdistuvat oikeudenmukaisesti ja tukevat kestävälle pohjalle rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa

tämä selonteko on välitilinpäätös selvitys siitä miten suomalaisen turvallisuuden ja puolustuksen peruspilarit säilyvät jatkossa

turvallisuus riippuu yhä enemmän kunkin yhteiskunnan yleisestä vakaudesta poliittisesta taloudellisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

kokoomuksen eduskuntaryhmä ei lupaa kaikille kaikkea hyvää mutta me lupaamme että kannamme vastuuta suomen taloudesta pitkäjänteisesti ja kestävästi

nämä painotukset näkyvät myös tässä talousarviossa jonka kokoomuksen eduskuntaryhmä hyväksyy

arvoisa puhemies

euroopan unioni on suomelle tärkein kansainvälinen viitekehys ja samalla perustavan laatuinen turvallisuuspoliittinen valinta

euroopan unionin avunantolauseke on suomelle poliittisesti tärkeä mutta kriisin hetkellä se ei automaattisesti takaa sotilaallista apua

naton tavoitteet kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi ovat yhteensopivat suomen sekä euroopan unionin ulko ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kanssa

valtaosa unionin jäsenmaista on järjestänyt puolustuksensa naton kautta

on siis selvää että ilman aktiivista nato politiikkaa suomikaan ei voi menestyksekkäästi osallistua euroopan unionin yhteiseen turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan

on syytä muistaa että nato on lähivuosina muuttunut yleismaailmalliseksi järjestöksi jonka toiminta ei enää rajoitu pelkästään sotilaallisiin operaatioihin

kehitysyhteistyöllä aseidenriisunnalla ihmisoikeuksien edistämisellä ja kriisinhallinnalla ylläpidetään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta

kriisinhallinnassa tarvitsemme kokonaisvaltaista saumatonta lähestymistapaa jossa sotilas ja siviilielementit toimivat jouhevasti yhdessä

arvoisa puhemies

suomen puolustamista ei pidä alistaa suhdanteille

ensi vuosikymmenen puolivälissä tapahtuvasta ikäluokkien pienenemisestä ja puolustusmateriaalin vanhenemisesta aiheutuva suorituskykyvaje sekä puolustusmateriaalin hinnannousu asettavat paineita puolustusvoimien pitkäjänteiselle kehittämiselle

sotilasliittoon kuulumattomana maana suomi ei voi käyttää sotilaallisen suunnittelunsa perusteena ulkopuolelta saatavaa tukea ja varautuminen mahdollisiin kriiseihin vaatii vakaata rahoituspohjaa

kyllä kaikissa asiantuntijakuulemisissa niin jaostossa kuin valtiovaroissa tuli esiin se että nämä kolme yhtiötä tarvitsevat lisäpääomia ja nähdään edulliseksi että ne tulevat yksityiseltä sektorilta valtion ei ole tarvis sijoittaa sinne

destiassa on yksi osuus joka pitää jättää valtion hoitoon se on lauttaliikenne ja se on selvä juuri niin kuin ministeri linjasi mutta sen sijaan muuten tarvitaan kilpailua lisääviä toimia ja siksi myynnin pitää mennä hyvin tarkoituksenmukaisesti

kaikkia asekelpoisia ei voitaisi kouluttaa reservi olisi supistunut hälyttävän pieneksi ja alueellisten joukkojen varustus ei vastaisi sodan ajan tehtäviä